arvoisa herra puhemies

velvollisuus tarjota näkövammaisille pistekirjoitustuotteiden lähettäminen ilman postimaksua kohdistuu operaattorina toimivaan postiyritykseen

liikenne ja viestintävaliokunta pitää hyvänä että edistetään näkövammaisten mahdollisuutta saada tarvitsemansa aineisto helposti käyttöönsä

näkövammaiset ihmiset ovat tiedonsaantinsa osalta hyvin haavoittuvassa asemassa valtaväestöön verrattuna ja siksi kaikki tukitoimet heidän tiedonsaantinsa parantamiseksi ovat perusteltuja

esityksen mukaan postimaksuttomuuden piiriin eivät kuuluisi näkövammaisten lähettämät äänikirjat ja näkövammaisille suunnatut apuvälineet

valiokunta pitää tärkeänä että näkövammaisten tukeminen toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ja siten että järjestelmän ylläpito aiheuttaa mahdollisimman vähän kustannuksia

näkövammainen voi lähettää pistekirjoituksella laadittua materiaalia postimaksutta mutta samalla näkövammaiset saavat tarvitsemaansa aineistoa ilman postimaksua näkövammaisten kirjastosta mukaan lukien äänitteet ja näkövammaisten järjestöt saavat tukea postimaksuihin raha automaattiyhdistykseltä

koska sopimuksella turvattava asia on siten valiokunnan saaman selvityksen mukaan suomessa jo nykyisin toteutettu edellä mainituin toimenpitein valiokunta katsoo että varauman edellytyksenä oleva välttämättömyysvaatimus täyttyy näiltä osin

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

arvoisa herra puhemies

perustuslakivaliokunnassa käytiin tätä keskustelua ja kuulemista varsin suurella mielenkiinnolla ja havaittiin tässä esityksessä niin paljon puutteita tai selvitettäviä asioita että perustuslakivaliokunta päätyi esittämään että tämä kohta poistetaan tässä vaiheessa

nämä epäselvät asiat tai selvittämisen aihetta vaativat kohdat tässä ministeritoimen keskeyttämisessä liittyvät siihen kun ministeri esimerkiksi sairastuu tai vanhempainloman vuoksi pyytää vapautusta määräaikaisesti tehtävästään

tällä hetkellä perustuslaki ei tunne tällaista järjestelyä vaan tällä hetkellä on voimassa vaan se menettely että ministeri eroaa tehtävästään pyytää eroa ja presidentti myöntää hänelle eron

valiokunta oli sitä mieltä että esimerkiksi vanhempainlomatapauksessa tämmöinen väliaikainen poistuminen ministerintehtävästä tulisi olla mahdollista ja paluu tähän tehtävään sen määräajan jälkeen tulisi olla mahdollista

mutta tuossa esityksessä ei kuitenkaan määritelty mitkä ovat sellaisia perusteita joilla voidaan ministerille myöntää tämä keskeytys tästä tehtävästä ja mitkä ovat niitä perusteita joilla sitten tämä keskeytys mahdollisesti keskeytetään

arvoisa herra puhemies

tuo päästöarvo on siis valmistajan ilmoittama arvo

tähän liittyy tuo epäkohta jonka täällä edustaja mustajärvi nosti esille

jos vaikka vanhempainlomatapauksessa äitiyslomatapauksessa lapsi kuolee kesken tämän määräaikaisen keskeytyksen millä ehdoin tai millä tavoin ministeri voi sitten palata hoitamaan tehtäviään uudelleen

on olemassa samoja autotyyppejä mutta riippuen siitä onko ne rekisteröity henkilöautoksi pakettiautoksi tai matkailuautoksi näiden ympäristökuormitukseen perustuva vero on erilainen

tämä epäkohta pitäisi mielestäni poistaa koska jos vero asetetaan ympäristöperustein niin silloin samanlaiset ajoneuvot samoilla päästöarvoilla tulisi tulkita myös verotuksessa samoin määrittelyin

ja mikä on mahdollinen valtasuhde keskeytyksessä olevan ministerin ja sillä aikaa ministerin tehtävää hoitavan kanssa

nämä olivat hyvin epäselviä tässä esityksessä ja sen takia valiokunta päätyi esittämään jatkovalmistelua

tähän on varmasti syytä palata ja on syytä pohtia näitä yksityiskohtia miten nämä tullaan määrittelemään

tarkoituksenahan on se että tuo veronkorotus näille raskaammille pakettiautoille selville hyötyajoneuvoille ei sitten johtaisi siihen että pakettiauton sijaan hankitaankin kuorma auto ja sillä lailla taas ympäristörasitus lisääntyisi

tälle lainsäädännölle on nykyaikana kyllä tarvetta ja siitähän meillä on joitakin esimerkkejä joten tätä on aiemminkin järjestelty

arvoisa puhemies

jään vaan miettimään tässä sitä onko tuo veroprosentista tehtävä vähennyksen määrä riittävä jotta se tätä hankkimiskäytäntöä ohjaa ympäristöystävälliseen kalustoon

kysymys on siis siitä että matkapuhelinliittymiä ei saa markkinoida puhelimitse asiakkaille muuta kuin heidän omasta pyynnöstään

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia

valiokunta pitää tätä hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutamin huomautuksin ja muutosehdotuksin

tämä ongelma nousi aikanaan esille siitä että puhelinmarkkinointi oli varsin aggressiivista liittymien osalta ja varsinkin monet ikäihmiset joutuivat tilanteeseen jossa eivät edes tienneet mitä he olivat ostaneet

lakiehdotus ei puutu rautatieliikenteen kilpailun avaamiseen mutta ehdotuksella pyritään edistämään tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja helpottamaan markkinoille tuloa

näistä tuli hyvin paljon kuluttajavalituksia

nyt kun tämä puhelinmarkkinointikielto määräaikaisena on ollut voimassa päättää puhelinmarkkinointikielto ei näiden valitusten määrä niin kuluttajavalitusten määrä on laskenut ja tilanne on rauhoittunut

vaikka lainsäädännössä ei ole nimenomaisia rajoituksia markkinoille tulolle rautatieliikenteen harjoittaminen on huomattavia resursseja vaativaa toimintaa jonka aloittamiseen liittyy useita käytännön haasteita

on erittäin hyvä asia että tätä puhelinmarkkinointikieltoa nyt jatketaan kolmella vuodella ja nyt tämän kolmen vuoden aikana tulee tilanne kyllä selkiyttää ja arvioida tuleeko tästä tehdä pysyvä ja miten ylipäätään puhelinmarkkinointia sitten säännellään tässä maassa

esityksellä rautatiealan oppilaitokset velvoitettaisiin antamaan koulutusta tasapuolisesti riippumatta siitä minkä toimijan palveluksessa koulutettava on

käytännössä tämänhetkisessä markkinatilanteessa velvoite voitaisiin määrätä vr yhtymä oylle

tässä hallituksen esityksessä tarkennetaan kehitetään ja yhdenmukaistetaan ajokorttisäännöksiä ja ajokorttimenettelyä ajokorttilain voimaantulon johdosta

velvoite asetettaisiin vain jos rautatieyrityksellä on siihen riittävät toimintaedellytykset ja sillä edellytyksellä ettei tarjottava työnopastus kohtuuttomasti rajoita rautatieyrityksen oman henkilöstön työnopastusta

muutokset koskevat muun muassa lyhytaikaiseen ajo oikeuteen liittyviä säännöksiä ulkomailla annettujen ajokorttien kelpoisuutta suomessa ja erilaisia siirtymäkauden menettelyjä

velvoitteen varalta ei ole tarpeen pitää rautatieyrityksen oman toiminnan näkökulmasta ylimääräistä henkilöstöä eikä hankkia ylimääräistä kalustoa

arvoisa herra puhemies

rautatieverkon yksityistämistä ei pidä tehdä siitä on esimerkkejä maailmalta mutta sen sijaan esimerkiksi edustaja myllykoski toi täällä esille erittäin hyvän näkökulman siitä että kaupunkiseutujen joukkoliikennettä pitäisi kehittää ja tutkia ne mahdollisuudet joita raideliikenteen lisäämiseen kaupunkiseuduilla on

esitykseen sisältyy myös ehdotus tieliikennelain kuorma ja linja autokuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain ja alkolukolla valvotusta ajo oikeudesta annetun lain muuttamiseksi

useissa asiantuntijakuulemisissa on korostettu että mahdollisuus määrätä rautatieyritys tarjoamaan työnopastusta kilpaileville rautatieyrityksille on kohtuuton

tosin en rajaisi sitä vain kunnalliseksi toiminnaksi niin kuin edustaja myllykoski täällä sanoi eli että pitäisi kunnallisesti operaattorina toimia siellä

valiokunta pitää tätä hallituksen esitystä perusteltuna ja tarpeellisena sekä tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutamin huomautuksin ja muutosesityksin

valiokunta korostaa sitä että lähtökohtaisesti työnopastus sovitaan toimijoiden välillä ja velvollisuus tähän työnopastuksen tarjoamiseen on vain äärimmäinen keino silloin kun muuta vaihtoehtoa tuon työnopastuksen järjestämiseen ei ole

arvoisa herra puhemies

kansalaisten turvallisuus on lämpöön ja ravintoon verrattavissa oleva perustarve ja tämä rahoitustilanne nyt poliisissa on kyllä niin akuutti ja niin uhkaava että tuo perustarve turvallisuus kansalaisten turvallisuus on järkkymässä

nimenomaan kaupunkiseutujen lähiliikenne voisi olla sellainen siellä voitaisiin lisätä sitä raideliikenteen tarjontaa esimerkiksi niillä rataosuuksilla joilla tällä hetkellä vr ei liikennöi mutta se saattaisi yksityisten toimijoiden operoimana olla kannattavaa toimintaa ja se pitää tutkia jatkossa

työnopastus on keskeinen osa veturinkuljettajakoulutusta

valiokunta ehdottaa että ensimmäiseen lakiehdotukseen tehdään moottoripyöräkouluttajan koulutusvaatimusta koskeva muutos ja toiseen lakiesitykseen tehdään täsmennyksiä ammattipätevyysvaatimuksia koskeviin poikkeussäännöksiin

valiokunta toteaa että ammattitaitoisten veturinkuljettajien saatavuus on tänä päivänä yksi keskeinen markkinoille tuloa rajoittava tekijä

kaikki toimenpiteet jotka vähentävät alkoholin onnettomuusvaikutuksia liikenteessä niin tieliikenteessä kuin vesiliikenteessäkin ovat tietysti harkitsemisen arvoisia ja niitä tulee tarkoin pohtia

valiokunta kuitenkin katsoo että jo markkinoilla toimivilla yrityksillä on mahdollisuus järjestää opastus kalustonsa ja toimintansa puolesta ja sen vuoksi valiokunta ehdottaakin muutosta kyseiseen säännökseen niin että rautatieyritys voidaan määrätä tarjoamaan työnopastusta vain markkinoille tulossa oleville uusille toimijoille

tuossa alustuksessa kerrottiin että tämän tarkoituksena on antaa oikean suuntainen viesti vesilläliikkujille

lainsäädäntö on aina tietysti viesti ja kannanotto käyttäytymiseen ja sen tarkoitus on ohjata ihmisten käyttäytymistä mutta pelkkä viesti ei riitä lainsäädännön tueksi tarvitaan toimenpiteitä ja resursointia

tuossa käsittelyssä valiokunta totesi että esitetyn kaltainen työnopastusvelvoite on erittäin poikkeuksellinen toimenpide joka vaatii erityisiä perusteita

tämä muutos voi aiheuttaa ongelmia tällä hetkellä koulutuksessa oleville autokoulujen oppilaita

tällä velvoitteella puututaan velvoitteen kohteen elinkeinon harjoittamiseen ja osittain myös sen omaisuuden käyttöön mutta ehdotusta pitää kuitenkin suhteuttaa tällä hetkellä suomen rautatiemarkkinoilla vallitsevaan tilanteeseen jossa markkinoilla toimii käytännössä vain yksi määräävässä asemassa oleva toimija

tässä lähetekeskustelussa haluankin muistuttaa siitä kun lakivaliokunta käsittelee tätä lakialoitetta että se selvittää myös tämän lakialoitteen ja tämän lakimuutoksen resurssivaikutukset poliisin valvontatarpeen lisäyksen ja sen mitä se tarkoittaa sekä henkilö että talousresursseina poliisin tasolla ja myös tietysti oikeuslääketieteen tutkimustasolla

on esiintynyt tapauksia joissa vakaviin väkivaltarikoksiin tuomitut uhkailevat vankilasta käsin uhrejaan ja uhrien on hyvin vaikea ymmärtää että esimerkiksi kuuden vuoden tuomion saatuaan rikollinen käveleekin kahden vuoden päästä kadulla vastaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä esityksessä nyt käydään läpi tuota jäsenvaltioiden välistä rikosrekisteritietojen säilyttämistä ja vaihtamista ja se on erittäin tarpeen rikostutkinnan tehostamiseksi jäsenvaltioiden välillä

valiokunta tuossa käsittelyn yhteydessä otti esille myös museoraideliikenteen

kysynkin oikeusministeriltä tulisiko harkita lex meganin tyyppistä lakia joka on yhdysvalloissa voimassa ja jossa vakavien väkivaltarikosten uhreille ilmoitetaan milloin rikollinen vapautuu vankilasta

valiokunta pitää museoraideliikennettä ja vanhan kaluston entisöintiä ja ylläpitämistä historiallisesti ja kulttuurillisesti hyvin tärkeänä

perustienpidon merkitys on erittäin suuri elinkeinoelämän kilpailukyvylle liikenteen sujuvuudelle liikenneturvallisuudelle ja myöskin ympäristöasioille

mutta tämä edustaja katajan esille nostama asia tuosta sakon muuntorangaistuksen palauttamisesta ja siihen puuttumisesta on erittäin tärkeä asia

arvoisa herra puhemies

suomessa käytetään tienpitoon huomattavasti vähemmän rahaa kuin esimerkiksi ruotsissa tai tanskassa joissa käytetään kuusinkertainen määrä tuohon tienpitoon

tältä osalta asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille että lakiehdotuksessa tulisi huomioida museoliikenteen erityispiirteet koskien kouluttajana ja kokeiden vastaanottajana toimimista

tämä surullinen päätös joka aikaisemmin on eduskunnassa tehty on murentanut moraalia ja oikeuskäsitystä siitä mitä seuraa kun tekee rikoksen

valiokunta havaitsi tämän asian ja pitää tätä uhkaa yksittäiselle autokoulun opiskelijalle erittäin vakavana ja kehottaa autokouluja ja koko autokoulualaa huolehtimaan siitä että kaluston puutteen johdosta oikeuden menetyksiä ei aiheutuisi opiskelijoille

arvoisa puhemies

tämä lakimuutos mahdollistaa jaksollisen metsänkasvatuksen tilalle vaihtoehtona jatkuvan kasvatuksen eli sen että metsänkasvatusta voidaan tehdä eri ikärakenteissa

turvallisuuden lisääminen yhteiskunnassa kaikin tavoin on tietysti tärkeää ja tässäkin tavoitellaan sitä että yksityisillä paikoilla tai julkisilla paikoilla sairaaloissa tarkasti rajatuilla alueilla kauppakeskuksissa ja niin edelleen

kyseisellä ehdotuksella tarkoitetaan sitä että museokaluston lisätodistusten ylläpitämiseksi tehtävien kokeiden vastaanottajalta ei tietyin edellytyksin vaadittaisi voimassa olevaa kuljettajan lupakirjaa eikä lisätodistusta

arvoisa puhemies

metsänhoitoyhdistysten aluerajat poistuvat ja velvoite kuulua metsänhoitoyhdistykseen myös poistuu mutta tämä myös tuo lisää vastuuta metsänomistajille hoitaa sitä omaa metsäänsä ja vastuuta siitä metsän ylläpidosta

tämä esitys parantaa tiedonkulkua ja vähentää virhemahdollisuuksia varusmiespalvelusta suorittavien terveydentilaan vaikuttavien tekijöiden osalta

kunniallinen kansalainen jos hän saa rikkeestä sakon kiireen vilkkaa rientää maksamaan tuon sakkonsa ja sovittamaan tekonsa sitä kautta mutta ammatti ja taparikollinen ei toimi näin

järjestyksenvalvojien koulutushan on kehittynyt viime aikoina hyvin ja poliisi viranomaisena valvoo järjestyksenvalvojien toimintaa heidän toimialueellaan

ehdotusta on perusteltu sillä että museoliikenteessä lisätodistuksen liittyminen aina tiettyyn rataverkon osaan voi aiheuttaa sen että museokaluston eri puolilla maata olevasta sijainnista ja rajallisista siirtomahdollisuuksista johtuen kokeiden vastaanotto voisi olla vaikea toteuttaa

tässä on myös mahdollisuus vähentää varusmiespalveluksen keskeyttämisiä jotka ovat lisääntyneet viime vuosina ja kaikki sellaiset tekijät mitkä vähentävät niitä palveluksen keskeyttämisiä parantavat palveluksessa viihtymistä ja palveluksen laatua ovat toivottavia

hän miettii mitä tästä seuraa kun hän saa tämän sakon poliisin antaman rangaistusvaatimuksen ja kun siitä ei ole mitään seuraamusta hän repii sen sakon ja lähtee jatkamaan sitä rikollista toimintaa koska siitä ei tule rangaistusta eikä seuraamusta

uskon että ammattitaitoisten metsänhoitoyhdistysten rooli ja merkitys saattaa jopa korostua koska tarve siihen neuvontaan on olemassa ja se on akuutti

katson että tämä on erittäin hyvä järjestyksenvalvojien toimintaedellytysten parantamiseksi ja nimenomaan näillä rajatuilla alueilla

siinä määrätään perusteet b luokan opetukseen ja opettajan kelpoisuuteen kuljettajaopetuksessa silloin kun moottoripyöräluokkaa korotetaan kokemusta hyväksi käyttäen

valiokunnan saaman selvityksen perusteella ei ole kuitenkaan mahdollista säätää museoliikennettä koskevaa poikkeusta koska kaikkea raideliikennettä koskee vaatimus liikenteen turvallisuudesta ja kuljettajien ja muun henkilöstön koulutuksesta

nyt on erittäin hyvä asia että oikeusministeri henriksson on ottanut vakavasti tämän jo viime kaudella lakivaliokunnassakin useasti esillä olleen esityksen ja vaatimuksen siitä että tämä epäkohta pitää korjata

kyseessä on varusmiesten oikeusturvaan liittyvä asia ja myös muiden varusmiesten ja kantahenkilökunnan palvelut turvallisuuteen ei

poliisien toimintamäärärahat ja toiminta muutenkin koko ajan laajentuvassa toimintaympäristössä eivät anna periksi sitä että poliiseja olisi valvomassa järjestystä sairaaloissa tai sosiaalitoimen toimipaikoissa tai kauppakeskuksen sisäalueilla

opetus on annettava autokoulussa jos opettajalla ei ole liikenneopettajan lupaa ja kelpoisuutta moottoripyörän kuljettajaopetuksen antamiseen

valiokunta katsoo kuitenkin että museoraideliikenne tulee huomioida lainsäädännön valmistelutyössä siten että toimintaedellytysten ja erityistarpeiden asettamat vaatimukset pystytään ottamaan joustavasti huomioon

nyt työryhmä pohtii jonkinlaista yhdyskuntaseuraamusta tämän sakon muunnon korvaamiseksi mutta se pitää viedä niin pitkälle että jos tuo yhdyskuntaseuraamus tulee ensisijaiseksi seuraamukseksi niin sen jälkeen jos sitä ei suoriteta se pitää muuntaa vankeudeksi

valiokunta ehdottaa kohdan muuttamista siten että opettajana voi toimia myös henkilö joka on muulla tavoin osoittanut omaavansa kokemusta moottoripyöräkouluksesta

kuljettajien koulutus tulee järjestää myös siten että museorautatiekuljettajien koulutusta koskevat tarpeet voidaan jatkossakin turvata

kansalaisten oikeustaju ja yleinen moraali vaatii tällaisen järjestelmän

valiokunta ehdottaa että raskaan liikenteen asentaja voi asianmukaisella ajo oikeudella ilman ammattipätevyyttä siirtää ajoneuvoa korjaamisen huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä

tämä on nimenomaan se kohta joka liittyy tähän aseiden osien kuljetukseen

meillähän on tiedossa että suomessa on useita kansainvälisesti korkeatasoisia aseseppiä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

meillä on myös aseteollisuutta ja monesti nämä aseen osat lähetetään postilähetyksinä mutta nyt itellan ottaman käytännön myötä se ei ole enää mahdollista

vaalipiirien suurentuessa suuri haaste on todella tuo alueellisen edustavuuden turvaaminen ja myös se miten se muokkaa kansanedustajan työtä ja ajankäyttöä kun vaalipiiri on maantieteellisesti laaja

tämä ulkomaalaisten kiinteistöjen ostaminen puhuttaa paljon kansalaisia ja varsinkin tämän vastavuoroisuusperiaatteen puuttuminen on semmoinen hyvin kuuma peruna

tämä tarkoittaa siis sitä että asentaja voi viedä esimerkiksi rikkoutuneen bussin tilalle sinne linjalle uuden vara auton ja tuoda tämän rikkoutuneen auton sieltä varikolle ilman ammattipätevyysvaatimusta mutta edellyttäen tietysti että kyseisen ajoneuvoluokan ajo oikeus on olemassa

myös toinen lisäys koskee tätä varikkoalueella tapahtuvaa pesu ja tankkaushenkilökunnan siirtoajoa

toisaalta tämä on varsin monisäikeinen kysymys ja tähän liittyy myös kiinteistönomistajan oikeus myydä omaa omaisuuttaan ja realisoida sitä

eli useilla valtioilla on kansalaisuuden edellytyksenä nuhteettomuusedellytys jossa arvioidaan kansalaisuuden hakijan syyllistymistä rikokseen ja mahdollisuutta ottaa nämä huomioon kun kansalaisuutta myönnetään

se myös sallittaisiin ilman ammattipätevyysvaatimusta silloin kun kyseisen ajokorttiluokan ajo oikeus on henkilöllä voimassa

tällä hetkellä se ei ole laillisesti mahdollista eli itella luokittelee aseen osatkin vaarallisiksi esineiksi vaikka ne eivät sellaisia käytännössä ole

mutta on hyvä että nämä pelisäännöt kiinteistön myyntiin kiinteistön vuokraamiseen eta maiden ulkopuolisille kansalaisille käydään läpi ja selkeytetään se säännöstö

ne ovat pala metallia tai pala puuta

pitäisi tietysti luonnollisesti lähteä siitä näkökulmasta että suomen lakeja noudatetaan silloin kun täällä omistetaan tai vuokrataan kiinteistöjä

nämä samat kysymykset ovat tulleet esille oleskelulupa asioiden ja oleskelulupien myöntämisen ja jatkamisen yhteydessä

nyt esityksessä puututaan tähän kysymykseen ja on myös tehty vertailua muiden pohjoismaiden käytännöstä

tämä hallituksen esitys on kannatettava erityisesti se että nämä luvat keskitetään yhdelle viranomaiselle ja ne voidaan hoitaa samassa prosessissa ja jättää nuo lupahakemukset myös sähköisesti

muissa pohjoismaissa tämä nuhteettomuusedellytysvaatimus on huomattavasti suomea tiukempi niin norjassa islannissa ruotsissa kuin tanskassakin jota meillä monesti pidetään varsin liberaalina maana

arvoisa herra puhemies

tämä barentsin alueen valtioiden välinen sopimus pelastuspalvelusta ja yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi on hyvin tärkeä sopimus

se on hyvä asia aseviennin kannalta

aseviennin sektori kaupallisilla toimijoilla on varsin pieni tässä maassa mutta kaupallisilta toimijoilta on tullut huolenaiheita aseiden vientiin ja aseiden osien vientiin liittyen lähinnä aseseppien taholta

tässähän ei puututa voimassa oleviin pelastuspalvelusopimuksiin

suomessa on erittäin korkeatasoista ammattitaitoa omaavia aseseppiä ja heidän elinkeinonsa edellyttää että tämä vientiketju ja markkinointiketju ovat mahdollisimman sujuvia

tämä sopimus täydentää niitä ja muun muassa määrittelee avun toimittamista toisen alueen kautta sinne kohteeseen jossa apua tarvitaan

haluaisinkin vielä jättää edustajien pohdittavaksi nyt kun jatkovalmistelua ehkä tämän kohdan suhteen tehdään mitkä voivat olla sellaisia perusteita joilla ministerin tärkeä tehtävä voidaan keskeyttää tässä maassa mitkä voivat olla sellaisia perusteita jotka viedään lakiin

itella teki joitakin aikoja sitten päätöksen että se ei enää kuljeta postissa aseen osia eikä aseita

arvoisa herra puhemies

hyvin tärkeää on se että yhteistyötä tehdään onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja varautumiseksi ja tämän sopimuksen myötä nyt kehitetään edelleen tätä varautumista

arvoisa puhemies

tämä on aiheuttanut nyt asesepille ja näille kaupallisille alan toimijoille suuria vaikeuksia harjoittaa tuota elinkeinoa on pitänyt hakea sitten uusia tapoja toimittaa aseita perille